lisää palveluita on tulossa

arvoisa puhemies

minun mielestäni siitä ei saatu sitä kaikkea irti mitä tällaisesta tehtävästä olisi voitu saada ja uskoisin että niistä opeista olisi nyt esimerkiksi paljon hyötyä kun itämerellä näitä ilmatilaloukkauksia on tapahtunut paljon

toivon että sitä keskustelua nyt käydään kun näitä meidän jo aikanaan sopimiamme sopimuksia laitetaan täytäntöön myös sen mukaisesti mitä voimme antaa ja mitä voimme saada

hybridiautoja maakaasuautoja ja lukuisia muita sellaisia autoja jotka ottavat selkeitä askelia siihen suuntaan johon myös maamme hallitus on suomalaista liikennettä viemässä

tai sitten täytyy mennä siihen malliin että ollaan vuorotellen pois töistä mutta tiedän itse entisenä opettajana että kyllä se aika usein oli niin että naisvaltaisessa koulussa tai opettajakunnassa se äiti sieltä kotiin jäi ja pienen pojan isänä ymmärrän sen hyvin

mutta yksi huoli minkä haluaisin nostaa esille on se että nyt kun suomalaisessa keskustelussa puhutaan hyvin paljon hiilidioksidipäästöistä itse asiassa ongelmaksi voi nopeasti syntyä se että esimerkiksi maakaasu ja biokaasu eivät pärjääkään pelkän hiilidioksidipäästövertailun kautta muille polttoaineille vaan sieltä haasteeksi nousee se että jos emme kiinnitä entistä suurempaa huomiota myös muihin liikenteen päästöihin tämän polttoaineverotuksen ja autoilun verotuksen uudistamisessa niin tietyt tällaiset hyvät uudet polttoaineet tulevat kärsimään ja niiden suosio ei tule kasvamaan

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

jos pohjoismaista yhteistyötä puolustuksessa pidetään esillä juhlapuheissa niin pitää olla myös aito valmius tehdä antaa ja myös ottaa ja itse toivon että hallitus on tässä nyt määrätietoinen ja ryhtyy sanoista tekoihin vaikkapa tämän naapuriapulainkohdan korjaamiseksi

olin erittäin hermostunut mutta keräsin rohkeuteni kysyäkseni laki ihmiseltä voinko nostaa syytteen kuullakseni vain että asia on vanhentunut

kyse on paljon enemmästä kyse on pienistä lapsista ja nuorista

että pöytäkirjaan ei nyt jää vääränlainen kuva tästä keskustelusta niin täytyy oikaista se että edustaja heinäluoma antoi kyllä väärän tunnustuksen kollegastaan lähimmäisestään todeten että täällä ei ollut ketään hallituspuolueen kansanedustajaa paikalla

meillähän on yksi neuvolakäynti pakollinen taikka sellainen missä on porkkana eli kun tulet neuvolaan saat äitiyspakkauksen

tämä ongelma ei suinkaan ole syntynyt tämän hallituksen aikana jossa edustaja kontulan vasemmistoliittokin kolme vuotta istui eikä suinkaan edellisenkään hallituksen aikana jossa kokoomus oli mukana

kun edustaja puumalan kanssa tätä lakia ryhdyimme reilu puoli vuotta sitten valmistelemaan olimme yhteydessä suomen delfins ryhyn joka on siis seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten tukiyhdistys

itse olen esittänyt että minun mielestäni voisimme tehdä ainakin viisivuotisneuvolan pakolliseksi ja en näe mitään syytä siihen että esimerkiksi lapsilisän maksatus pysähtyisi siinä vaiheessa jos neuvolakäyntiä ei hoideta

olisi ollut tietysti herrasmiesmäistä se todeta

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

siihen käytetään yhtä paljon kuin tällä hetkellä lukiolaitokseen toimeentuloon koko poliisitoimeen

ja laitetaan nyt pöytäkirjaan myös se että kun puhutaan eläkeläisten verotuksesta niin edustaja heinäluoma unohti kertoa sen että täällä istunnossa ei ole paikalla myöskään sdpn puheenjohtaja rinne kun puhutaan näin isosta asiasta

heidän kanssaan istuimme alas ja kävimme hyvin vakavan keskustelun keskustelun jossa oli hyvin paljon samaa kuin tässä minervan kirjassa hyväksikäytetyt selviytyjät kertovat jonka ovat kirjoittaneet visa kuusikallio ja katri kuusikallio

meillä neuvolassa perheet ja lapset käyvät hyvin laajasti mutta juuri se osa joka erityisesti kaikista eniten hyötyisi siitä neuvolassa käynnistä jää tulematta

kysyisinkin ministeri pekkariselta

samaan aikaan kun teidän muuta politiikkaanne on kuunnellut niin ette olisi valmiita kantamaan tästä ilmastosopimuksesta koituvaa kustannusta ei se tarkoittaa sitä että meillä tulevaisuudessa voi olla een

onko tarkoitus pohtia myös laajemmin sitä että myös muut hiukkaspäästöt liikenteen päästöt otettaisiin huomioon tuon hiilidioksidin rinnalla

jos tällaiseen sitten lähdettäisiin niin varmasti niissä kaupungeissa missä edustaja kontula on tai tampereella missä kontula valtuutettuna on asiat olisi hoidettu kuntoon eikä tällaista murhetta olisi

olisin voinut lainata myös lukuisia kymmeniä sähköpostiviestejä joita me edustaja tuomo puumalan kanssa saimme tämän lakialoitteen tultua julkisuuteen

voisi olla niin että tällainen pakollisuus toimisi tässä ja silloin tuo kynnyskysymys olisi tietyllä tavalla korjattu

hieman itse ihmettelin sitä että edustaja lindtman joka on arvostellut hallitusta siitä että hallituksen esitykset on valmisteltu huonosti äsken kertoi esittelypuheenvuorossaan että tämän aloitteen luvut tarkentuvat myöhemmin

aivan lopuksi

kysyisin edustaja rauhalan aloitteesta joka on minun mielestäni hyvä ja kannatettava ja tätä asiaa on vietävä eteenpäin onko tässä ajateltu samalla lailla kuin ruotsissa jossa äiti voidaan ohjata pakkohoitoon koko raskausajan mutta myös kuukausi synnytyksen jälkeen

olemme tänään liikkeellä erittäin vakavan asian kanssa asian joka on herättänyt runsaasti keskustelua ja esityksemme on saanut yli sadan kansanedustajan tuen eduskunnassa

ja itse odotan sitä että tuo valmistelu olisi myös isoimman oppositiopuolueen toimesta sellaista että voisi niihin lukuihin luottaa tässä keskustelussa

rahankeräyslain uudistaminen on aiheuttanut vilkasta keskustelua tässä viime aikoina

tätä lakialoitetta valmisteltaessa minulle jäi mieleen yksi lause en muista mistä se jäi se on lainaus ja se kuului

tämä on ruotsissa ollut kai aika toimiva malli että siinä on myös tällainen ylitys vielä lapsen syntymänkin jälkeen ja ja yö kun tämä

se helpottaisi sitä keskustelua ja sen takia varmasti tähän palataan kun jossain vaiheessa sosialidemokraatit saavat valmiiksi tuon oman vaihtoehtobudjettinsa jota on kovasti odotettu

esiselvityshän valmistui siitä jokin aika sitten

jos se ei sisälly tähän niin toivon että kun tämä lakialoite etenee valiokunnassa ja ministeriön jatkokäsittelyssä otetaan sitten pohdintaan että siinä olisi myös tällainen kuukauden ylitys

arvoisa puhemies

pienelle tai suuremmallekin lapselle jopa nuorelle tehty seksuaalinen väkivalta vaikuttaa tavalla tai toisella läpi koko ihmisen elämän

kirkothan meillä ovat omanlaisessa kategoriassa tässä mutta kyllä hieman tuntui erikoiselta että julkisuudessa ja virkamiesten ja lainkin näkökulmasta lain rikkojiksi todettiin esimerkiksi suomen keskusta joka jäseniltään pyysi apua ja tukea omaan rahan tuskaansa

kertokaa niitä toimenpiteitä joita on tehty tällä hallituskaudella josta te olette kolme vuotta olleet hallituksessa teiltä kaksi ministeriä on istunut näissä pöydissä ja puheenjohtaja arhinmäki myös sekstetin pöydässä tekemässä kaikkia päätöksiä hyväksymässä kaikkia niitä päätöksiä

arvoisa puhemies

taikka kun radio helsinki halusi tehdä keräyksen tai kuuntelijamaksun jolla kuuntelijat ilmoittivat että he haluavat osallistua osaltaan tämän suositun radiokanavan pyörittämiseen se oli lainvastaista

edustaja aalto vihreistä vahvisti että yksityislääkäreiden kela korvaukset poistetaan jos vihreät pääsevät valtaan

taikka sitten lastensairaalakeräys joka vaati säätiön perustamisen kun suoraan tätä keräystä ei voitu tehdä esimerkiksi sairaalan käyttäjän näkökulmasta

arvoisa puhemies

sen verran totean edustaja östmanille että hänen kannattaa seuraava yritys tehdä naisvaltaiselle alalle palkata kymmenen naista nuorta naista sinne töihin niin sen jälkeen yrittäjä östmaninkin silmät edustaja östman nykyään aukeavat sille että ne vanhemmuuden kustannukset ovat aivan erilaisia

onko lasten seksuaalinen hyväksikäyttö sitten lisääntynyt

epäurheilijamainen käytös

arvoisa puhemies

lastensuojelun keskusliiton erityisasiantuntija heikki sariola totesi että rikosilmoitusten lisääntymisen taustalla olisi todennäköisesti viranomaistoiminnan tehostuminen ja asenteiden muuttuminen

kun teidän yrityksessänne on kymmenen naista ja heidän kaikkien lapset ovat kipeinä niin siinä vaiheessa te teette miesyrittäjänä yksin niiden kymmenen naisen työt ja kun me tiedämme että yksi mies ei pysty tekemään edes yhden naisen työtä niin yrityksenne on pikapikaa konkurssissa

alleviivaan nyt vielä että itse olen ehdottomasti tässä asiassa kohtuuden kannattaja ja maalaisjärjen kannattaja ja alleviivaan myös sitä että viime kaudella kun tämä asia nousi esille se nousi sieltä kansan syvistä riveistä ja ensimmäisenä eduskunnassa siihen aktiivisesti lähti puuttumaan kokoomus ja me halusimme järkeistää kohtuullistaa ja tuoda sellaisen järkevän otteen tähän haja asutusalueiden jäteveden puhdistamiseen

millä aikataululla voisimme näitä saada suomalaisten arkeen

miksi sitten niin harva ilmoitus lopulta johtaa tuomioon

voi kysyä mitä siinä sitten me voitimme kun estimme suomessa tämän ratkaisun ja hän etsi sitten kansainvälisen tien ja tekee tätä kautta tuon keräyksensä omalle hello ruby kirjalleen

mutta se on hyvä tämä itse aloite josta tänään olemme käyneet keskustelua että me tuomme kannustimia siihen että vanhemmat äiti ja isä käyttävät vanhempainvapaata

itse olen karsastanut sitä mistä täällä salissakin usein on keskusteltu että jakaisimme vanhempainvapaan kategorisesti tiettyihin osiin

minun mielestäni voitaisiin siirtyä hyvin ilmoitusmenettelyyn ainakin tämäntyyppisissä keräyksissä ja sen jälkeen jälkivalvontaan

itse en kannata sentyyppistä vaan kannatan nimenomaan niin kuin tässä edustaja tuppuraisenkin aloitteessa on että annetaan perheille mahdollisuus tehdä niitä valintoja

seksuaalinen kaltoinkohtelu hyväksikäyttö ja väkivalta voivat olla esimerkiksi katsomaan pakottamista kuuntelemaan pakottamista koskettamista vastentahtoisesti seksuaalista painostusta tai nöyryyttämistä pakottamista suu tai käsiseksiin tekevänä tai vastaanottavana osapuolena sekä pakottamista yhdyntään

silloin vaadittiin kohtuuttoman korkeaa puhdistustasoa sellaisillakin alueilla missä ei ollut pohjavedenottoa se oli täysin kohtuuton

eli keräämiseen ei tarvitse olla erillistä lupaa eikä tarvitse etukäteen kertoa mihin sen käyttää vaan jälkikäteen valvotaan millä tavalla vaalirahaa on kerätty

on ihanteellista jos hän pystyy käyttämään puolet joskus jopa vaikka enempikin tietyissä tilanteissa mutta en näe sitä niin niin kuin tietyissä puolueissa tässäkin salissa on esitetty että kategorisesti määräisimme tekemään näin ja näin ja näin

nyt on tehty ratkaisu suuresta raamista joka on historian kattavin ja raamin sisällä ratkaisut tehdään liittokohtaisesti

sen takia me erittäin tiukkaan silloin nostimme tämän asian esille eduskunnassa ja silloin hieman pienempi perussuomalaisten eduskuntaryhmä oli tässä kuorossa mukana myös ja teistä lukuisat erittäin aktiivisesti ja ansiokkaasti toreilla ja turuilla pitivät tätä asiaa esillä

siellä varmistetaan että tasa arvoerät tulevat kohdennetaan ja hoidetaan näitä kysymyksiä joita keskustalaiset ovat täällä esille nostaneet ja haluavat tehdä minun mielestäni vähän halpamaisella tavalla politiikkaa tästä itse asiassa erittäin hienosta asiasta josta toivoisin että keskustakin osaisi iloita

minä itse kannustan ja kannatan sitä että perheet voivat tällaisissakin tilanteissa hyvin vapaasti itse valita miten he lapsiaan kasvattavat mutta annetaan hyvät mahdollisuudet siihen

eli puretaan turhaa byrokratiaa ja hallintoa ja siirrytään tässäkin eteenpäin ja katsotaan sitä avarakatseisesti millä tavalla jokainen voisi omia rahojaan haluamallaan tavalla käyttää

tässä keskustelussa aika ajoin on saanut hieman sellaista kuvaa että tällaisia energiatodistuksia ei lainkaan tarvittaisi mutta kyllä se monessa puheenvuorossa on myös esille tullut että rakennusten energiatodistusten taustalla on eu direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta ja näin ollen meidän oli tämä direktiivi tuotava kansallisen lainsäädännön piiriin

kallio kirjoittaa myös

usein seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutunut kokee tapahtumista syyllisyyttä ja häpeää mikä estää kertomasta asiasta ulkopuolisille tai hakemasta itselleen apua

jälkikäteen hyväksikäytön päätyttyä moni uhreista kokeekin osasyyllisyyttä ja pelkää syyttä että on itse aiheuttanut tai osallistunut tapahtumiin tietoisesti

seksuaalisen hyväksikäytön kokemusten käsitteleminen vaatii uhrilta paljon minkä vuoksi niitä pyritään usein väkisin torjumaan ja unohtamaan siinä onnistumatta

silloin näitä kalliita panospuhdistamoita ja toimimattomia laitteita myytiin ja toki myytiin sellaisia ylisuuriakin laitteita jotka eivät silloin toimi jos sinne ei tule riittävää kuormaa eli kun talossa asui pariskunta taikka yksinäinen ihminen ja heille myytiin neljän tai kuuden hengen laitteisto niin luonnollisesti se ei toimi silloin vaikka se olisi muuten ihan toimiva laite ollutkin

edustaja tolppasen puheesta sai hivenen sen kuvan että työpaikkojen määrä olisi vakio se ei toki sitä ole vaan me tarvitsemme lisää uusia työpaikkoja

toisen seksuaalisuuden hyväksikäyttäminen viiltää erityisen syvältä ihmisyyttä luottamuksen ja turvallisuuden tunteita sekä herkkää seksuaalisuutta

tätä kysymystä kun hivenen lähestyy siitä tulokulmasta että meillä on olemassa asuntojen kuntoarviot tänä päivänä enää hyvin harva ostaa asuntoa taikka kiinteistöä ilman että siihen on tehty kuntoarviota se on toimiva työkalu vaikka niitäkin on hyvin erilaisia ja ehkä sielläkin tarvittaisiin lisää tämmöistä tietynlaista sertifiointia siitä että aina voitaisiin luottaa niihin todistuksiin paremmin mutta vaikka ne ovat aika ailahtelevia ja hyvin eritasoisia siitä huolimatta lähes kaikki kiinteistönomistajat haluavat tällaisen asuntojen kuntoarvion tehtävän silloin kun asuntokauppaa tehdään

kyllä se on se että tämän maan talous laitetaan tasapainoon luodaan uusia työpaikkoja luodaan sitä kautta työtä lisää verotuloja ja näin pystymme pitämään näistä palveluista kiinni mistä nauttivat niin lapset kuin ikäihmisetkin

korjausrakentaminen ei enää synnytä jatkossa uudisrakentamisvelvoitteita jokaisen pienen esimerkiksi opiskelija asunnon ei jatkossa tarvitse olla esteetön pienen lisätalon voi rakentaa omakotitalon yhteyteen ruotsin malliin pelkällä ilmoitusmenettelyllä kaavoitusta sujuvoitetaan valitukset rajataan vain asianosaisiin valitusmaksut oikeudenkäyntimaksut korotetaan

alaikäiseen kohdistunut seksuaalisen väkivallan teko on sekä rikosasia että lastensuojelullinen asia josta on aina ilmoitettava lastensuojeluviranomaisille

aika pienelle huomiolle tässä on jäänyt se että tämä hallitus on tehnyt myös päätöksen että yle vero poistuu pienituloisimmilta ja se tulee avittamaan myös osaa eläkeläisistä

kyllä minun viestini ihmisille on että jos teillä on edelleen ratkaisematta oman kotinne jätevesiasiat niin ottakaa yhteyttä oman kunnan rakennusvalvontaan

surullista on sekin että moni siis pelon tai muun takia vaikenee seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja myöhemmin kun ehkä olisi rohkeutta ja jaksamista asiaa viedä eteenpäin asia jää koska rikos on vanhentunut

arvoisa puhemies

hallitusohjelmassa on asetettu yhdeksi tavoitteeksi tämä valtion ict palvelukeskusten toimialariippumattomien tehtävien kokoaminen yhteen ja nyt asia on etenemässä tämän esityksen myötä ja hallintovaliokunta on asiaa käsitellyt

minkälaisella aikataululla näitä toimenpiteitä joita on itse asiassa hallitusohjelmassa vielä lisää saadaan eduskunnan käsittelyyn ja arkeen niin että rakentamiseen saadaan yksi hyvä lisäaskel

älkää luottako tässä tilanteessa nyt sitten myyjiin vaan kysykää rakennusvalvonnasta riittääkö esimerkiksi kolme kaivoa ja maahan imeytys mikä on se mikä riittää tällä hetkellä valtaosaan lähes kaikkiin näihin kiinteistöihin aivan niitä herkimpiä rantoja ja pohjavesipaikkoja lukuun ottamatta

ehkä tätä kysymystä voi hivenen lähestyä myös tästä tulokulmasta että kun meillä on isot rakennukset ja kiinteistömassat ja monelle elämän arvokkain omistus on oma koti niin kyllä tämä osaltaan myös on työkalu pitää huolta tästä omasta asunnosta

myös tieto saatavasta tuesta on usein vajavaista vaikka aiheen parissa tehdään usealla taholla hyvää työtä kuten muun muassa delfins ryssä

on erittäin järkevää että tällaisissa asioissa voimavaroja kootaan yhteen ja haetaan ennen muuta sitä että myös järjestelmistä tulevaisuudessa saataisiin entistä paremmin toistensa kanssa keskustelevia ja toimivia kokonaisuuksia sillä edelleen tänäkin päivänä tuntuu siltä että tällaisessa maassa kuin suomi näitä järjestelmiä rakennetaan hivenen palasina toinen siellä toinen täällä ja niiden toimivuus ei ole kunnan sisällä taikka kuntien välillä sellaista kuin pitäisi olla

eli ei tarvita pienpuhdistamoita niin kuin edustaja kokko täällä vielä hetki sitten vakuutti

tieto siitä että vanhemmille ei tule oikeudenkäyntikustannuksia on ollut osassa tapauksia syy että lapsi tai nuori ei ole lähtenyt viemään tapausta eteenpäin

se on ollut tämän yksi tärkeä lähtökohta ja tavoite että energiatodistuksen avulla pystyttäisiin vähentämään energiankulutusta elikkä se olisi myös asunnon hankkijalle ja ostajalle työkalu josta olisi apua energiankulutuksen vähentämisessä

kysyisin arvostamaltani perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja lindströmiltä kun te nyt olette tämän asetuksen kumoamassa kokonaan myös tämän korjatun ja parannellun joka siis vaatii enää ainoastaan imeytyskentän ja kolme kaivoa ei panospuhdistamoita eikä muita ja hinnat ovat muutamista sadoista euroista muutamaan tuhanteen euroon eli puhutaan ihan kohtuullisista panostuksista oman ruokavesikaivon ja lähivesien puhtaana pitämiseksi

tässä laajassa suomen historian laajimmassa työllisyyssopimuksessa raamisopimuksessa päätettiin nimenomaan suomalaisesta työllisyydestä suomalaisesta työstä ja tällä ratkaisulla tehdään erittäin suuri palvelus suomalaisille työpaikoille sitä kautta suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle

arvoisa puhemies

kyllä tämä loppiaistapaus tuntuu varsin erikoiselta

hallintoministeri virkkunen tulee määrittämään tämän uuden ict tori palvelukeskuksen päätoimipaikan jonkun ajan kuluttua

syyteoikeuden vanhentuminen

päätetään että pääkaupunkiseudulla kyllä mutta metropolialueella hyvinkäällä ei lahdessa kyllä mutta lahden ympärillä päijät hämeessä ei